arvoisa puhemies

tämän torjumiseksi on päätettävä sosiaali ja terveyspalveluiden uudistuksesta jolla palvelut saadaan pidettyä yhteisvastuun ja yhteisen päätöksenteon piirissä

arvoisa puhemies

euroopan talouskriisi on uhista vakavin

keskinäinen syyttely ja kyräily uhkaavat sekä taloudellista yhteistyötä että ihmisten liikkuvuudelle välttämätöntä rajojen avoimuutta ja viime kädessä talouskriisi rajoittaa jäsenmaiden mahdollisuuksia varata resursseja turvallisuutensa takaamiseen

mikäli maan oikeistohallituksen uhkapeli uusien jäsenyysehtojen saamiseksi epäonnistuu ja iso britannia ajautuu eroon unionista on sillä vakavia seurauksia myös turvallisuuspolitiikassa

turvallisuuspolitiikassa se on vahvistanut transatlanttista sidettä ja samalla tuonut eun sisälle globaalin toimijan jolla on ollut myös omaa kykyä voimankäyttöön

eu jäsenyyden turvallisuuspoliittinen perustelu pätee yhä ilman uusia kansanäänestyksiä

yhteistyösuhteiden vahvistaminen on paras tae sille että voimme elää rauhassa ja itsenäisenä kansakuntana ja kansainvälisen yhteisön aktiivisena jäsenenä

kiitän puhemiestä hyvästä tilannearviosta

se on uuden paljon odotuksia sisältävän biotalouden lähde

maassa on todella paljon puunhoidollisia rästejä erittäin paljon niitä on juurikin pohjois suomessa jossa kemera töiden osuus metsänhoito ja metsänparannustöissä on erityisen suuri

se on todella surullista koska suomi kuitenkin seisoo yhä edelleen puujaloilla ja metsätaloudella ja metsäteollisuudella on meille taloudellisesti erittäin tärkeä merkitys

nyt tuleekin eduskunnalle nopeasti saada esitys siitä millä tavalla metsätalouden tukijärjestelmiä uudistetaan siten että pystyisimme nämä meille kansallisesti tärkeät metsähoidolliset tavoitteet saavuttamaan

kuntauudistuksen tarpeellisuudesta oltiin asiantuntijapiireissä varsin laajasti yksimielisiä jo silloin kun päädyttiin antamaan suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan käytännön toteuttamisen järjestämisvastuu kunnille

kun kuntien vastuulle annettiin kansanterveystyö aina perusterveydenhuollosta vastaavista terveyskeskuksista erikoissairaanhoidon piireihin asti kun kuntien vastattavaksi annettiin koko kansan kouluttaminen peruskouluissa lukioissa ja ammattikouluissa kun kuntien vastattavaksi annettiin sosiaalipalveluiden tarjoaminen lastensuojelusta vanhustenpalveluihin oli aivan selvää ettei asiaa helposti hoidettaisi ja oli aivan selvää että kunnille tarvittaisiin jonkinlainen vähimmäiskoko jotta ne voisivat kantaa vastuunsa palveluiden järjestämisessä

kuntauudistusta on todellakin valmisteltu nelisen vuosikymmentä ja parasta olisi ollut jos se olisi pantu toimeen jo tämän ajanjakson alussa eikä lopussa

viime vuosikymmenellä käynnistettiin paras hanke hyvällä parlamentaarisella pohjalla

nyt tarvitaan jämäkkä ote uudistukseen

kuntien asiat on päätettävä ja hoidettava kunnissa eikä niiden päälle rakennettavissa hallintohimmeleissä

perussuomalaiset haluavat suomen kunnissa keskustapuolueeksi keskustapuolueen sijaan

siksi kuntavälikysymykseen ja kunnallisvaalikampanjaan otetaan mukaan kaikkea muutakin kuin asialinja

siksi kuntauudistuksen sijaan ja sen ohella halutaan puhua eurokriisistä ja omien vaihtoehtojen esittämisen sijaan halutaan vain moitiskella hallitusta

arvoisa puhemies

tuloksenkaan suhteen ei ole suurempaa moitteen sijaa

on silti paikallaan muistaa että hallitus itsekin myönsi tarpeen tarkastella ja korjata säästöpäätöksiä mikäli niiden tulonjakovaikutukset olisivat epäoikeudenmukaisia

mutta tavallisten perheiden verotuksen kiristyminen on käynnistänyt kielteisten kerrannaisvaikutusten ketjun kotimaisessa kysynnässä

arvoisa puhemies

tietämättömiä ollaan vaikka hallitus on kyllä pitänyt tiedotustilaisuutta toisensa jälkeen

olemme jättäneet kotimaisen vaihtoehdon pitkälti käyttämättä ja samalla kuormittaneet ilmastoa hiilipäästöillä

ohjelman lupaus etsiä ratkaisuja polttoturpeen ja hakkeen kilpailukyvyn turvaamiseksi antaa odottaa hyviä tuloksia niin työllisyyden kuin kauppataseenkin kannalta

myös päätös selvittää logistiikan kustannuksia on tärkeä koko suomelle mutta erityisesti sen harvempaan asutuille alueille